tuen tässä kyllä edustaja töllin näkemyksiä siitä että varmasti monijäseniset työryhmät komiteat missä kaikki sidosryhmät ovat edustettuina tulisi ottaa uudelleen käyttöön

mutta arvoisa puhemies haluan tässä yhteydessä kiinnittää huomion siihen että meillä on tässä salissa noussut sellainen ikävä tapa että perustuslailla ja perusoikeuksilla on alettu politikoida